arvoisa puhemies

on helppo astua tuleen toisten rahapussilla mutta kun tuleen astutaan näin merkittävässä kysymyksessä kuin vesistönsuojelu on toteutuksen oltava ministeriön eikä markkinavoimien hallussa

kokoomuksen puheenvuorossa edustaja jokinen nosti esiin tämän kohti oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä työryhmän työn ja totesi siinä huomioitavan sen että lähdetään ikään kuin järkevästä päästä löytämään järkeviä ratkaisuja jotka palvelevat koko yhteiskuntaa liikenteen hinnoittelun ja älyliikenteen kehittämisen osalta

kiitoksia arvoisa puhemies tulkinta oli aivan oikea

tavoitteena oli parantaa vesistöjen tilaa

jos kahdeksasta tutkitusta laitteistosta vain yksi täyttää ajoittain asetuksen ravinnepäästörajat ja seitsemän muuta ei voi syystä epäillä hankintojen tarpeellisuutta

siellä ei ole tarkoitus asettaa jalkapuuta kenellekään vaan luoda meille järkevämpää ja älykkäämpää liikenteen hinnoittelua ja kokonaisjärjestelmää

perusteluina huonolle testimenestykselle on esitetty talvea ja vaihtelevia ilmasto olosuhteita mutta yllättäen suomessa on pitkä talvi ja vuodenaikojen vaihtelu

edustaja ojala niemelä sdpn puheenvuorossa nosti esille tärkeän kysymyksen näistä liikenteen päästöistä ja siitä ohjauksesta toimivasta liikennekulttuurista että me jättäisimme tuleville sukupolville myös sitä puhdasta luontoa ja tervettä tulevaisuutta

jotta vaatimus toteutuisi pitäisi kotitalouden jätevesien olla norminmukaisia tai puhdistamon kemikaaliannoksen reilusti vahvempi

arvoisa herra puhemies

myös katsastuspalvelujen alueellinen saatavuus ja tarjonnan tasapuolisuus sekä pitkän aikavälin hintakehitys eivät ole toteutuneet tavoitteiden mukaisesti

se oli tärkeä näkökohta ja tämän asian kanssa tehdään kyllä parasta aikaa kovasti töitä kuten sen kanssa että voitaisiin lisätä mahdollisuuksien mukaan niillä alueilla missä se on mahdollista sekä joukkoliikennettä että myös kansalaisten omaa liikkumista polkupyörällä kävellen ja niin edelleen

sotilasliitto naton jäsenyydestä käydään säännönmukaista keskustelua ja suoritetaan kissanhännänvetoa moneen suuntaan

itselläni oli mahdollisuus osallistua arktiseen seminaariin washingtonissa viime viikolla ja siellä kyllä kävi hyvin ilmi että suomalainen osaaminen ja tietotaito kiinnostaa

uudistuksella pyritään lisäämään katsastuspalvelujen tarjontaa ja saatavuutta sekä helpottamaan katsastusalalle pääsyä ja lisäämään katsastusalan kilpailua

tulen viemään tätä viestiä edelleen vrlle eteenpäin että tulee tiettäväksi se että tervettä järkeä ja tervettä harkintaa saa käyttää varsinkin niissä tilanteissa joissa asiakas ei ole voinut sitä lippua asemalta tai erillisestä lippupisteestä hankkia

argumentointia löytyy suuntaan jos toiseen ja yhtä ainoaa totuutta ei asiassa varmasti ole

suomen kansa on mielestäni täysin kykenevä osallistumaan näin merkittävään asiaan kuin suomalaisen sotilaallisen liittoutumisen tai liittoutumattomuuden tilasta päättämiseen

mutta tällä hetkellä tietysti näyttää vähän siltä että me olemme olleet aika yksityisautoiluun orientoitunut maa

edustaja hongisto nosti esille edelleen tämän tarpeen näihin liikenneturvallisuutta parantaviin hankkeisiin

arvoisa puhemies

katsastuslupalakiuudistuksessa lähtökohtana on edelleen että katsastustoiminta perustuisi liikenteen turvallisuusviraston eli trafin myöntämällä toimiluvalla suoritettavaan katsastustoimintaan

ennen kaikkea tietysti suurilla kaupunkiseuduilla tänä päivänä on ne suurimmat mahdollisuudet omalta osaltaan joukkoliikenteen kehittämisessä mutta ei tämä hallitus ole unohtanut myöskään syrjäisempiä seutuja vaan siellä on oma mahdollisuutensa sitten kutsujoukkoliikenteen ja nimenomaan tämän selvitystyön kautta missä katsotaan kaikki nämä yhteiskunnan maksamat kuljetukset läpi ja se pystytäänkö sieltä löytämään järkevää yhteistä tapaa toimia ja käyttää yhteisiä rahoja

neuvoa antavalla kansanäänestyksellä pääsisi kansan ääni todella kuuluviin ja spekulointi asian ympärillä jäisi vähemmälle

olen lähestulkoon varma siitä että tätäkään hankekokonaisuutta ei ole käynnistetty ihan sen takia että alueen elyllä ei ole sitä tarvittavaa rahaa liittyen tähän prosessiin

koillisen ulottuvuuden osalta on tehty oma raideliikenneselvitys minkä tässä edustaja kettunen nosti esille taivalkosken radan perusparannuksen ja sen jatkon osalta

asetuksen vaatimuksissa siis eletään toiveajattelun varassa kun asetukset ja lait pitäisi säätää faktatietojen varassa ja mahdollisuuksien rajoissa

elikkä suinkaan ei ole nukuttu vaan on nähty ne todellisuudet ja tarpeet missä eletään ja missä infra käytännössä tällä hetkellä on ja elää

valitettavasti en tässä vaiheessa pysty vastamaan tähän kiertoliittymäkysymykseen mutta otan tästä selvää ja palaan asiaan vielä mahdollisesti tämän päivän aikana

hyvät edustajat

jos hyvä typenpoisto ei talviaikaan toimi kunnallisilla puhdistamoillakaan niin onko asiallista vaatia sitä yksityisiltä kansalaisilta

jokainen tietää että kaikki eurot jokainen raha mikä pystytään sinne saamaan on tarpeen ja tärkeä ja hallitus on yhteisesti päättänyt niistä leikkauskohteista ja asioista kehysriihessä silloin kun leikkauksia on kohdistettu joka ikiselle toimialalle

edustaja jalonen sen verran korjaisin näitä huomioita tässä perussuomalaisten puheenvuorossa että kun puhutaan rikkidirektiivistä ja merenkulun rikkipäästöpäätöksistä niin peruspohjapäätös on kuitenkin tehty imossa joka on kansainvälinen merenkulkuorganisaatio niin että ihan tässä ei pysty kyllä eun selän taakse menemään ja suomi on ollut siellä omalta osaltaan mukana päätöksiä tekemässä kaikkien muiden maiden kanssa

silloin kun esitetään venäläistä satamaa suomalaisten käyttöön tai norjalaista satamaa suomalaisten käyttöön niin he eivät sieltä omia tavaroitansa ole kuljettamassa suomen kautta vaan haluavat että me kuljettaisimme tavaroitamme omien satamiensa kautta ja silloin tulee myös keskustelu siitä mitä se tarkoittaa meidän suomalaisille satamille esimerkiksi perämerellä tai muualla suomen rannikkoseuduilla

kevyen ja raskaan kaluston toimilupien eriyttäminen mahdollistaa katsastustoimipaikkojen sijoittumisen kustannustehokkaasti todellisen katsastuskysynnän mukaan ja lisää myös katsastuspalvelujen saatavuutta

edustaja anttila nosti esille tämän valtion infra oyn merkittävyyden ja voin vakuuttaa että tammikuun loppuun mennessä tämä työ pitäisi olla siltä osin valmis että saataisiin kaikki puolueet lämmitettyä hehkutettua asiaan mukaan

aina ja iankaikkisesti

miten varmistetaan puhdistamon toiminta kuka valvoo että laitteistot huolletaan ja kalliita kemikaaleja lisätään tarpeen mukaan

määräaikais ja valvontakatsastuksissa luovuttaisiin nykyisestä luvanhaltijan riippumattomuudesta muuhun ajoneuvoalan toimintaan

sitten kysyttiin pohjavesiongelmista näistä seurannaisvaikutuksista hk indeksin suhteesta näihin

jääkö asetus näin vain kuolleeksi kirjaimeksi

se ei varmasti ole se olennainen kysymys mutta tärkeintä on että me saamme järkevät rahoitusmallit tähän meidän yhteiskuntaamme niin että niitä rahoja ei pistetä haaskuuseen vaan ne tulevat todella tehokkaaseen ja toimivaan käyttöön ja sitä kautta malli palvelee koko yhteiskuntaa

lentoliikenteen osalta on sanottava se että ensimmäistä kertaa otetaan askeleita matkailunkin osalta siihen suuntaan että voitaisiin nähdä mahdollisuuksia muuallakin kuin vain omien rajojen sisällä tapahtuvassa liikenteessä

meillä on tämä kokonaisuuden arviointi näiden meidän indeksiemme erityisesti hk indeksin osalta käynnissä

muutos antaa valtakunnallisesti laajemmalle yritysjoukolle kuten esimerkiksi autokorjaamoille mahdollisuuden tarjota määräaikais ja valvontakatsastuksia mikä lisää myös haja asutusalueilla katsastuspalvelujen saatavuutta ja tehostaa alan kilpailua

siihen sisältyvät näitten ympäristöasioitten lisäksi myös liikenneturvallisuus elinkeinoelämän kysymykset liikenneketjujen sujuvuus ja se kokonaisuus mitä liikennejärjestelmän kehittämisessä halutaan eritoten nykyhallitusohjelman mukaisesti korostaa

täytyy varmaan ottaa seuraavalle keikalle tuonne imoon ja euhun jalonen mukaan niin saadaan sitten homma rullaamaan

maailmalla kiertäneenä sanoisin sen että matkailun mahdollisuudet suomessa ovat aika heikosti vielä käytössä elikkä mahdollisuuksia on paljon enemmän kuin mitä me olemme hyödyntäneet

edustaja kalmarille tästä yksityistieasiasta voisin melkein todeta että jos älyllinen epärehellisyys oli kohdennettu ministerille niin voin sanoa että itteppäinen ja ittenäinen kyllä olen mutta pöljää minusta ei tule tekemälläkään

katsastajien peruskoulutusvaatimuksia uudistettaisiin niin että nykyisten vaatimusten lisäksi otettaisiin huomioon myös ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

miksei virheellistä asetusta korjata vaan sitä pyritään ulkopuolelta paikkaamaan

ten t verkon osalta jalonen puhui tästä raideleveydestä se ei pidä enää tänä päivänä paikkaansa vaan me olemme saaneet kyllä neuvoteltua niin ettei meiltä kukaan ole vaatimassa eurooppalaista raideleveyttä

osaamisen säilyttäminen merenkulussa on erittäin iso ja tärkeä asia talvimerenkulun osalta meille ja varsinaisesti on meidän yksi iso vahvuusalue jossa on myös maailmanmarkkinoita ja sitä kannattaa suomessa ylläpitää kehittää ja viedä eteenpäin

eli tekemistä sillä puolella riittää

soklin kaivoksen mahdollinen tuleminen suomeen se millä tavalla sallakantalahti radan kehittyminen edistyy niillä on iso merkitys ja vaikutus samoin sitten kaivosten tulemisella tuonne länsi lapin suuntaan ja sillä millä tavalla siellä liikenteelliset tarpeet kehittyvät

tämä oli erittäin mielenkiintoinen ilmeisesti murretermi

määräaikaisessa valvontakatsastuksessa hylätyn ajoneuvon jälkitarkastusta ei enää vaadittaisi suoritettavaksi samassa katsastustoimipaikassa jossa ajoneuvo on mahdollisesti hylätty

tässä ilokseni voin kertoa että tulevana keväänä meille tulee vieraaksi ensimmäistä kertaa historiassa myös imon pääsihteeri tutustumaan suomalaiseen talvimerenkulkuun

luulen että se tarkoittaa sellaista ärähdystä toimijoiden suuntaan että tähän täytyy yhteisesti tarttua

jälkitarkastus sallittaisiin suorittaa missä tahansa katsastustoimipaikassa joka on kyseisen ajoneuvoluokan katsastukseen jolla on kyseisen ajoneuvoluokan katsastukseen oikeuttava toimilupa

sen verran on sanottava kyllä että sen palautteen perusteella mitä elyistä on tullut tällä hetkellä on se tilanne että esimerkiksi metsäautotiet ovat aiempien päätösten pohjalta jopa paremmassa kunnossa kuin osa pääväylistä joten siltä osin en ainakaan kauhean huolissani metsäautoteistä olisi

todellisuus on tietysti se että kunnossapitoon pyritään satsaamaan joka vuosi huolimatta siitä että perusväylänpidon määräraha on laskeva liittyen siihen että kulut aina kasvavat mutta tätä meidän määrärahatasoamme ei ole sidottu indeksiin

pitää olla tavaravirtoja ihmisiä pitää olla sitä tarvetta mihin se rata tai vastaavasti lentoyhteys kehitetään ja luodaan

honkatukia raportti valmistui tosissaankin muutama viikko takaperin ja olemme lähteneet liikkeelle nimenomaisesti varovaisuusperiaatteella sen vuoksi että tämä kokonaisprosessi ei ole mikään ilmainen

muutos lisää kuluttajien mahdollisuutta liikkumisensa mukaan valita nykyistä paremmin määräaikaiskatsastuksen suorittamispaikka ja myös lisätä katsastusalan kilpailua

siinä meillä on iso työmaa vielä tehtävänä että me saamme perusväylänpidon määrärahan pidettyä sillä tasolla että myös tämä kunnossapito on sen väärti että se palvelee koko meidän yhteiskuntaamme kaikkina vuodenaikoina

mutta siinä tilanteessa toki ratkaisun tuovat sitten vasta myöhemmät vuodet jolloin pystytään lisäämään sinne perusväylänpitoon tarvittavia lisärahoja

infra tarvitsisi selkeästi raidepuolella lähes miljardi investoinnit jotta se raideliikenteen kilpailutus voitaisiin toteuttaa järkevällä tavalla niin että se tuottaisi sellaiset yhteiskunnalliset hyödyt että ne konkreettisesti palvelisivat meidän kansakuntaamme ja kansalaisia

katsastustoiminnan tehostamiseksi ja edistämään katsastuspalvelua koskevaa informaatiota liikenteen turvallisuusvirasto perustaisi julkisen katsastuspalvelurekisterin josta asiakkaat saisivat ajantasaista tietoa katsastuspalvelujen saatavuudesta ja hinnoista

sosiaaliset suoritusesteet kuten vähävaraisuus ja pienituloisuuskin tulevat jatkossa ympäristönsuojeluviranomaisten arvioitavaksi

ison ongelman muodostaa myös sitten se millä tavalla meidän koneistomme jota on tuottavuuden ja tehokkuuden nimissä leikattu pystyy valvomaan niitä urakoitsijoita jotka siellä kentällä toimivat

ilmeisesti valtion tuottavuusohjelma tulee varmistamaan sen että myös sosiaalitoimen kokonaispalvelut saadaan jatkossa ympäristöministeriön pienpuhdistamoita valvovasta palveluautosta joka kiertää maakunnissa tirpomassa pihkatappeja kansalaisten takapuoliin kun asetuksen autuutta ei ole kyettykään toteuttamaan tai puhdistamo on pakkasella tukkiutunut

edustaja vehviläinen keskustasta nosti esille raideliikenteen investoinnit ja niitten keskittymisen kaupunkiseuduille ja isoille alueille kuten pääkaupunkiseudulle

myös henkilöstön asema on merkittävä kysymys siitä lähtökohdasta että kun suomi haluaa toteuttaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa niin ei voida lähteä siitä että näitä asioita ei tutkittaisi ja katsottaisi perusteellisesti ennen kuin lähdetään kilpailutuksen tielle eikä meillä ole sinällänsä kiirettä

katsastuslupalakiehdotus antaa autoalan kaupallisille toimijoille kuten esimerkiksi autokorjaamoille mahdollisuuden hankkia toimiluvan määräaikais ja valvontakatsastusten suorittamiseen

ellei tienkäyttäjän linjakaan toimi niin ottakaa sitten yhteyttä eduskunnasta käsin vaikka ministeriin niin katsotaan että konahdetaan sitten vähän isommalla äänellä

meillä on ollut raideliikenteessä paljon isoja tulppia täällä pääkaupunkiseudulla ja pääkaupunkiseudun ympäristössä jotka ovat vaikuttaneet sekä kauko että lähijunaliikenteen toimivuuteen ja luotettavuuteen

katsotaan asiat rauhassa ensi keväänä paneudutaan hyvin vakavalla tavalla tähän raporttiin siihen kokonaisuuteen ja käydään kaikkien yhteistyötahojen kanssa asiat lävitse

tämä edellyttää erityisen huomion kohdentamista katsastuksen laadun ja puolueettomuuden varmistamiseen

on aika viheltää peli poikki katsoa valtakunnallisesti mitä vesistöjen varsilla ja pohjavesien läheisyydessä todellisuudessa tarvitsee tehdä mikä on fosforin talteenoton kannalta järkevintä ja tarpeellista miten aidosti järkitoimilla turvataan vesistöjen tila

tapasimme eun ministerineuvoston kokouksessa ruotsin ministerin kanssa ja pyritään hakemaan yhteisesti ratkaisuja tämän eu linjauksen kautta onko sieltä löydettävissä jotain mutta hallitus on sitoutunut siihen että merenkurkun liikenne jatkossa turvataan ja sitä työtä työryhmä myös täällä maan sisäisesti koko ajan parasta aikaa tekee

lakiehdotuksessa tavoitteena on asettaa jo toimilupaa myönnettäessä etukäteen katsastustoiminnalle ja toiminnan harjoittajalle sellaiset vaatimukset ja ehdot joilla voitaisiin varmistaa katsastuksen laatu ja puolueettomuus

sen verran tästä mal rahoituksesta että kun puheenvuorossa nousi esille että ne tulevat perusväylänpidosta niin nämä mal hankkeet ovat suurelta osin kyllä perusväylänpidon pieniä hankkeita paikallisten alueellisten väylien korjaamista joukkoliikennekaistojen rakentamista kevyen liikenteen väylien pyöräteiden rakentamista joihin tietysti pitäisi olla rahaa muutoinkin varattuna

edustaja tynkkynen muistaakseni nosti esille kysymyksen liikenteen taloudellisesta ohjauksesta ja siihen liittyen meillä on tosissaankin työryhmätyö käynnissä ja käydään lävitse koko liikenteen hinnoittelun kokonaisuus

meidän on annettava tutkimusyhteisöille ja ammattilaisille aikaa kehittää laitteistot jotka kestävät myös suomen ilmasto olot ja meidän on korvattava toimimattomia laitteistoja ostaneille kansalaisille heidän vahinkonsa koska muutoin tätä sotkua ei voida kunnialla hoitaa

vaikka katsastuslupalakiehdotus mahdollistaa määräaikais ja valvontakatsastuksiin oikeuttavan toimiluvan hankkimisen myös autoalan kaupallisille toimijoille kuten esimerkiksi korjaamoille kuluttajalle jää kuitenkin aina vapaus valita käyttääkö ajoneuvonsa katsastuksessa korjaamotoimintaa harjoittavassa katsastustoimipaikassa vai riippumattomassa katsastustoimipaikassa

edustaja mäkelä nosti esille infrapanostukset polttoainemaksut ja erilaiset kompensaatiojärjestelmät liittyen raskaaseen liikenteeseen näin ymmärsin

arvoisa puhemies

kompensaatio veropuolella tietysti liittyy vmn toimialaan ja jos olen oikein ymmärtänyt niin siellä on käynnissä keskustelu siitä millä tavalla pystyttäisiin rakentamaan mallia jolla ei ajettaisi meidän kuljetusalaamme kontalleen

hallitus nyt halusi tehdä yhteisen ratkaisun siitä että rahaa löytyy myös tähän mal prosessiin niin että kaupungit aidosti pystyvät sitoutumaan siihen

työryhmä tekee työtänsä sillä ajatuksella että heillä on selkeät toimeksiannot ja ministerillä ei ole ollut sellaista ajatusta että ohjaisin heidän työtään johonkin tiettyyn suuntaan vaan he tekevät selvitystyötä nimenomaan niistä lähtökohdista että haetaan avoimet kysymykset ja haetaan niihin myös avoimet vastaukset niin ettei ole mitään ikään kuin valmista sapluunaa tehty ohjaamaan että johonkin lopputulemaan pitää päästä vaan konkreettisesti he selvittävät mitä olisi järkevää tehdä suomalaisen liikenteen hinnoittelun kokonaisuudelle ja myös sitä kautta sitten meidän rahoituksellemme ja sen jakaantumiselle tasapuolisesti

saatte vaikka nauraa mutta minun lapsenomaisessa sielussani elää vielä toive että minä joskus toivottavasti ehkä jatkuvalla poliittisella urallani näen sellaisen lakiesityksen jossa korjataan tiedossa oleva kokonaisuus kokonaan kuntoon eikä niitä kuuluisia pieniä palasia niin kuin me täällä tänä päivänä tahdomme tehdä

on surullista kuulla siitä kuinka tarvitaan neuvontaa

tapauksissa joissa autoalan kaupallinen toimija esimerkiksi autokorjaamo suorittaisi määräaikais tai valvontakatsastuksia riippumattomuuden varmistamiseksi edellytetään ajoneuvon korjauksen ja katsastuksen välille tiukkaa rajaa

no oikeastaan sen verran vain kun esitettiin kysymys mitä ratoja laitetaan rullalle voisi sanoa että siinä edellinen hallitus kyllä eroaa tästä hallituksesta joka haluaa löytää liikennettä raiteille ja kaikkialle mihin sitä on löydettävissä ja järkevästi toteutettavissa sitä liikennettä koetetaan aikaansaada

tällä hetkellä jo itse asiassa näissä infrapanostuksissa tehdään siellä kipeimmissä kipupisteissä ne työtoimenpiteet riippumatta siitä missä päin suomea se tie on

suomi maksaa hetken huvista kallista hintaa

rajanvedon varmistamiseksi toimintaa varten tulee hankkia liikenteen turvallisuusvirastolta toimilupa jossa ehtojen täyttyminen ennen toiminnan aloittamista varmistetaan

lakimuutoksen lisäksi tässä maassa tarvittaisiin asennemuutosta varsinkin aikuisten ihmisten osalta ilotulitteiden käsittelyssä ja niiden luovuttamisessa alaikäisille

edustaja rajamäki nosti esille imo päätökset imo asiat komission ten t ratkaisut venäjä yhteydet

katsastustoiminta olisi organisoitava erilleen muusta toiminnasta

ajoneuvojen katsastus olisi suorituksena ajallisesti rajattu ja toteutettu erillisenä toimenpiteenä kyseiselle ajoneuvolle mahdollisesta tehdystä muusta toimenpiteestä

edellisellä kaudella taisi käydä niin että korjattiin niitä ratoja joilla ei liikennettä ollut niin että tällä hetkellä linjaus on siinä suhteessa täysin erilainen

siinä näen imo päätöksen ja rikkidirektiiviasian osalta tärkeäksi sen että vuoden vaihteen jälkeen kyettäisiin käymään kaikkien toimijoiden kesken neuvottelu myös siitä millä tavalla yhtenä rintamana entistä vahvemmin mennään eteenpäin tässä asiassa koska näen että yksin liikenneministeri tai yksin suomen hallituskaan ei tässä työssä pärjää vaan siihen tarvitaan koko toimiala koko meidän vientiteollisuutemme ja kaikki mahdolliset toimijat tekemään työtä euroopan ja maailman tasolla asian kuntoon laittamiseksi

säännös edellyttää ettei synny sellaisia väliinputoajaryhmiä joita nykyinen omavastuuaika tässä laissa aiheuttaa

on mielestäni tärkeä kysyä mikä on todella aikuisten vastuu tässä ohjauksessa ja opastuksessa koska tässä maassa tarvitaan asennemuutosta jottei joka ikisen uudenvuoden jälkeen tarvitse maksaa kymmenen miljoonan laskua siitä että ammutaan joku miljoona taivaalle ensin iloksi ja huvitukseksi ja sitten itketään porukalla suvun ja perheen kanssa sitä että tenavat ovat jälkikäteen polttaneet vahingossa hetken huvituksessa koulun tai päiväkodin tai jonkun muun yhteisen rakennuksen

hallintolaissa olevat esteellisyyssäännökset pääosin koskisivat edelleen yksittäistä katsastajaa mutta hän saisi kuitenkin suorittaa katsastuksia ajoneuvoille joihin hänen työnantajansa korjaamossa on toisten henkilöiden toimesta kohdistettu korjaus tai huoltotoimenpiteitä

kuten olen jo monta kertaa julkisuudessa sanonut niin ensi keväänä kehysriihessä rahoitusasioista päätetään ja sitten ollaan varmemmalla pohjalla sen kanssa miten hankkeet etenevät ja miten niitä pystytään yhteisesti toteuttamaan

minä kysyn teiltä

katsastaja ei luonnollisestikaan saisi katsastaa omia tai lähipiirinsä ajoneuvoja taikka ajoneuvoja joiden huoltamiseen tai korjaamiseen hän olisi jotakin kautta yrityksessä osallistunut sillä tällainen menettely ei olisi hallintolain mukaan mahdollista

onko mahdollisuus ajatella niin että kaikkein köyhimmät olisivat joku kaunis päivä meidän ykkösagendallamme

raidepainotus ja tämä kontra mitat ja massat kysymys

tavoitehan on se että me pystyisimme siirtämään raskasta liikennettä raiteille mutta kuten täällä mainittiin kaikkialla niitä raiteita ei ole ja se liityntäliikenne tavaran liikuttaminen paikasta toiseen vaatii joka tapauksessa meiltä myös kumipyöräliikennettä

tällä alueella työmatkaliikenteen sujuvoittaminen ja kehittäminen liittyvät vahvasti toimivaan ja toimivaksi rakennettavaan joukkoliikenteeseen

taitamattomissa ja valvomattomissa käsissä ilotulitteet ovat todella vaarallisia ja yksikin silmävamma tälle yhteiskunnalle on jo niin iso lasku että kannattaisi todella miettiä mikä järki näiden kemikaalien ja räjähteiden käsittelyssä tässä maassa on hukassa ja mistä se sitten löytyisi että käsittelyyn tulisi järki

katsastusluvan haltijalta edellytettäisiin toimipaikkakohtaista en iso standardin mukaista sertifioitua laadunhallintajärjestelmää katsastustoiminnalle

toki ne tulevaisuuden linjaukset vaikuttavat sitten hyvin pitkälti siihen millä tavalla kuljetetaan tavaraa raiteilla ja millä tavalla kuljetetaan kumipyörillä ja tätä tasapainoa tällä hetkellä haetaan

ennen kaikkea sanoisin että uudenmaan kehittämisen osalta jos ei pystytä saamaan kuntoon tätä meidän joukkoliikennettämme isolla jllä niin kyllä se haaste näitten väylien korjaamiseen ja rakentamiseen tulee jossakin vaiheessa maankäytöllisestikin jo niin vastaan että ilman sitä toimivaa työmatkaliikennettä joukkoliikenteen voimin me olemme aikamoisessa pulassa tällä alueella